onko tämä nyt teidän arvovalintanne

meillä on pitkän korkotuen ehdot edullisimmillaan koskaan

tämä liittyy tähän asiaan nyt juuri sitä kautta että kaiken kaikkiaan hallitus on eläkkeensaajia kohtelemassa hyvin epäreilulla tavalla ja nyt sitten on tapahtunut vielä tällainen piiloleikkaus ja on mielestäni todella uskomatonta että näin voidaan toimia

olemme parantaneet opiskelija ja nuorisoasuntojen tuotannon tukiehtoja

on niin varmaankin että liikaa koskaan näitä seikkoja opiskelijahuollon toimivuutta ja resursseja ei voi näinä päivinä todellakaan korostaa

te olette jo kerran äänestäneet sitä vastaan että eläkkeensaajien vero pidettäisiin tasavertaisena

me muun muassa tässä mietinnössä yhdymme sivistysvaliokunnan aiemmin tekemän lausunnon johtopäätöksiin niistä toimista joita tänä päivänä tarvittaisiin muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

siitä olen pahoillani mutta teillä on vielä mahdollisuus moneen kertaan tässä matkan varrella ennen kuin joulu koittaa ottaa kantaa tähän asiaan

olemme nämä kysymykset halunneet nostaa tässä mietinnössämme vahvasti esiin

pettymys tietenkin oli että täälläkin jo viime torstaina esillä ollut lyhyt korkotuki jää nyt tällä kaudella saavuttamatta

arvoisa herra puhemies

nimittäin kun te puhuitte näistä tuloerojen tasaantumisista niin mielestäni teidän kannattaa katsoa nämä valtiovarainvaliokunnat mietinnöt

sellaista yhteistä näkemystä ei syntynyt että tämä malli olisi sitten tullut tänne eduskuntaan asti

nämä olivat vain esimerkkejä edustaja

kun tämä yksi nyt jää siitä puuttumaan se on tietenkin harmi mutta sitäkin tärkeämpää on esimerkiksi tuo äsken mainitsemani tukimuoto jossa tähän täytetakaukseen on liitetty käynnistysavustus

toisena huolenaiheena valiokunta korostaa sitä että myös opetusministeriön osalta joudumme toteamaan että on nähtävissä tiettyjä asioita joissa jatkuvasti vuosi vuodelta tuntuu että hallituksen tuomat määrärahalliset esitykset ovat tasoansa pienempiä ja valiokunta on usein todennut että näihin ja näihin tämän tasoisia esityksiä pitäisi tulla ja kuitenkaan ne määrärahat eivät ole riittäviä tältä osin

vaikka nämä kuulostavat vähän siansaksalta nämä ginikertoimet ne kertovat siitä että tämä ei ole mitään mutu tuntumaa vaan tämä on ihan selvitettyä tietoa miten nämä veroratkaisut vaikuttavat

sen lisäksi että me olemme tätä vuokra asuntopuolta miettineet olemme myös helpottaneet aso asuntojen tuotantoa siten että nyt kytkettiin pois tämä kytky siitä että aso asuntoja saa rakentaa vain jos syntyy saman verran vuokra asuntotuotantoa

te tulette siinä todellakin sosialidemokraattien linjalle

siinä on ollut sellainen tilanne että monia toteuttamiskelpoisia hankkeita on jäänyt tämän takia syntymättä ja minusta siinä ei ole järkeä ja sen vuoksi tämä kytkös purettiin ja pistin merkille ilolla että myös valiokunta piti tätä toimenpidettä tarpeellisena ja hyvänä

tässä muun muassa toteamme että opetushallituksen toimintamenot ovat tällaisia rahoja ja samoin muun muassa ammattikorkeakoulutuksen soveltava tutkimus ja kehitystyö ja nämäkin muun muassa esimerkinomaisesti mainittuina

halusimme tukea nuorten asumista nuorten omistusasumiseen pääsemistä eli paransimme asp lainan ehtoja

toteamme ja korostamme sitä että jo budjetin laadintavaiheessa ennen kuin se tuodaan eduskuntaan on syytä budjetoida nämä määrärahat sen suuruisina kuin niille kuuluu

olen saanut jatkoakin varten ideoita ja palautetta että ehkä tätä järjestelmää voidaan vielä tästäkin parantaa muun muassa siten että otetaan huomioon paremmin eri kunnissa olevien asuntojen hintaerot

toteamme että myös liikuntapaikkoja tulee tänä päivänä rakentaa ja peruskorjata ja lisäämme myös rahaa muun muassa museoviraston alaisiin kulttuurilaitoksiin tätä tarkoitusta varten

pelkät valtion toimet eivät riitä vaan on hyvin olennaista ja usean asiantuntijan sanomisen mukaan on nimenomaisesti niin että kunnilta tarvitaan vahvasti nyt sitten paljon tontteja ja maata

näin ollen minä pidän aika historiallisena ja tärkeänä sitä että onnistuimme tekemään puhemies tämän sitovan sopimuksen pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä siitä että jos ja kun tuetaan tärkeitä liikennehankkeita se edellyttää myös sitä että tontteja syntyy ja niitä syntyy tämän sopimuksen mukaan neljännes sitten lisää

niitä ovat muun muassa maahanmuuttajien opintoseteli yliopistojen perusrahoitus yliopistokeskukset harjoittelukoulut alueelliset taidetoimikunnat ihmisoikeusliitto kulttuuri instituutit ruokakulttuurikeskus hanke lastenkulttuuriverkosto taikalamppu ja konsertti joka kouluun hanke

kaikkeen tähän kokonaisuuteen totean lopuksi sisällöllisesti että oppositiolla tietenkin luonnollisesti on sitten omat vastalauseensa jätettynä myös tämän pääluokan osalta

samoin valiokunta kiinnittää huomiota näihin valituksiin mitä voimme tehdä sille että näitä niin sanottuja jos voi sanoa turhia valituksia olisi tulevaisuudessa vähemmän ja valiokunnan terveisten perusteella sekä myös maankäyttö ja rakennuslain arviointityön perusteella me vielä keväällä selvitämme näitä mahdollisuuksia miten jatkossa voimme tätä järjestelmää kehittää

arvoisa puhemies

haluan nyt kyllä sen sanoa edustajalle että kun puhutte sumeudesta niin älkää nyt hyvänen aika ainakaan missään nimessä pistäkö rinnakkain ihan normaalia tukia mitä esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeeltä tulee puolueille kun vertaa sitä vaikka tähän nova group sotkuun tai näihin mihin ed

haluan kiittää jaostoa erinomaisesta yhteistyöstä ja hyvästä hengestä

puhemies

minä voin puhua aivan eri päivinä tämän tyyppisistä asioista

tiedän sen että jaosto arvostaa kovasti työtänne ja olette myös meidän keskuudessamme niin kuin koko eduskunnan keskuudessa varmasti tullut tunnetuksi hyvin sinnikkäästä peräänantamattomasta tyylistänne taistella oman sektorinne rahoituksen puolesta

tätä avoimuutta tulee jatkaa ja se on aivan eri asia kuin tällaiset ihmeelliset rahamassit mitä kerätään sitten yritysten kukkarosta ja saadaan aikaiseksi sellaisia sotkuja ennennäkemättömiä sotkuja mitä täällä muuten on nähty

mitä tulee vihreiden painoarvoon niin toivottavasti teidän painoarvonne tulee näkymään tässä äänestyksessä että tulemme äänestämään sitten kampanjakatot teidän vaatimustenne mukaisesti myös joissain asunnoissa edustaja zyskowicz vastauspuheenvuoroja sen jälkeen teoissa ei vaan sanoissa

valtion tuet tulevat ensi vuonna lisääntymään siten että asunto osakeyhtiöille valtio tulee myöntämään pankkilainaan valtiontakausta peruskorjauksiin ja oli hienoa puhemies että valiokunta myös omassa mietinnössään huomioi tämän remonttiryhmän lukuisat hyvät esitykset joita on tehty jotta saisimme pitkäjänteistä kokonaisvaltaista peruskorjaustoimintaa pidettyä yllä ja suunnitellusti vietyä tulevaisuuteen kaiken kaikkiaan

mutta todellakin olisin nyt sen halunnut vielä sanoa että kyllä tämä sellaista sekametelisoppaa on siinä vaiheessa tämä hallituksen talouspolitiikka kun tulemme huomaamaan että sitä isompia ja sitä rajumpia menoleikkauksia kenties sitten hallitus joskus toteuttaa tässä lähitulevaisuudessa mitä pitempään me jatkamme tätä veropohjan murtamista

on tärkeää myös että tähän asumisneuvontaan lisäämme resursseja ja vahvistamme sitä koska jos esimerkiksi pystymme häätöjä estämään ehkäisemään ennalta se on erittäin tärkeä asia

kun jatkuvasti kevennetään veroja se syö jatkuvasti pysyvästi rahoituspohjaa kunnallisilta palveluilta

viime kädessä minä toivoisin että keskustalaiset arvon edustajat jotka juuri poistuvat olisivat ainakin niitä kunnallisia palveluita puolustamassa veronkevennyksiä vastaan

nämä asumisvaikeudet ovat inhimillisesti väärin ja traagisia mutta on myös yhteiskunnallisesti epäviisasta jos me joudumme tilanteeseen että ihmisiä häädetään kodeistaan pois

niitä ovat pienissä kunnissa keskisuurissa kunnissa isoissa kunnissa niitten kuntalaisten vanhuspalvelut koulupalvelut mielenterveyspalvelut terveyskeskuksen toiminta kaikki tämä

lähiöiden kehittämistyö on kokonaisvaltaista ja siksi olemme perustaneet lähiöasiain neuvottelukunnan johon kuuluu useampi ministeri ja se on myös pitkäjänteistä ja siksi katson että myös tämä valiokunnan mietintö antaa tulevaisuutta sille että tämä työ voi jatkua myös seuraavalla hallituskaudella

tästä on kysymys näiden vaarantamisesta jos jatkamme tätä höveliä veronkevennyspolitiikkaa

toistan kaksi kysymystä jotka sosialidemokraatit ovat esittäneet ja joihin kumpaankaan emme ole saaneet selkeää vastausta

toinen on se eikö hallitus voisi nyt harkita sitä että jos kaikki me olemme sitä mieltä että tarvitaan jonkinlainen yhteiskuntasopimus näistä kiristyselementeistä luovuttaisiin tästä kiristysruuvista luovuttaisiin

tätä ovat meidän puolueemme puheenjohtajat ryhmäpuheenjohtaja lindtman ja puheenjohtaja rinne kysyneet moneen kertaan ja on valitettavaa että tähän ei oikeastaan ole tullut muuta vastausta kuin nyt tänäänkin salissa että ihan oikeaa on tämä mentaliteetti että kiristetään ja uhkaillaan niin kuin esimerkiksi edustaja zyskowiczin puheesta tänään saattoi päätellä ja siitä kyllä voi tehdä sen johtopäätöksen kenen käsialaa tämä vahvasti on ja kenen etuihin painottunut tämä koko paketti sitten on

toistan vielä tässä että kyllähän se mielestäni aika puhuttelevaa oli että viikonloppuna perussuomalainen työministerikin tämän myönsi ja sanoi että tämä tietynlainen uhkapaketti ei ole tasapainoinen eikä muutenkaan se paketti mikä ollaan tehty

mutta minun mielestäni nyt olennaista on se että jos täällä joku yrittää verrata esimerkiksi käräjillä olevaa nova group tapausta konkurssia jossa kerta kaikkiaan on konkurssikypsästä firmasta pistetty tukia oikeistopuolueiden vaalikassoihin jos sitä kehdataan verrata johonkin perinteiseen toimintaan missä hyvin avoimesti pystytään kuitenkin tukemaan puolueita niin kyllä minä ihmettelen tätä latua minkä te ed

tietenkin arvostin sitä kovasti ja tänään vähän hämmensi se että hän nyt sitten enää ei toistanut tätä vastaavanlaista näkökulmaa

ja jos halutaan lopputuloksia niin miksi ihmeessä pitää olla niin epäpsykologinen että lähdetään jo tällaisella linjalla että jos ei kaurapuuro muuten maistu niin sitten tullaan ja pistetään kurkusta alas

arvoisa rouva puhemies

en nyt malttanut olla käyttämättä lyhyttä puheenvuoroa koska jonkinlaista lukkarinrakkautta minäkin tunnen tätä yleisradiota kohtaan

arvoisa herra puhemies

kyllä minustakin tässä nyt on yksi esimerkki millä hyväosainen osallistuu enemmän eli tämä solidaarisuusvero

tälle vuodelle toteutettiin toinen esimerkki eli pääomaveron korotus ja kyllähän esimerkiksi pääomaveron rakenne edelleenkin on sellainen että sen muuttamisella voitaisiin tietenkin vähentää niitä osuuksia mistä ei itse asiassa makseta pääomaveroa lainkaan niin että onhan meillä mahdollisuuksia saattaa hyväosaisempienkin ihmisten veroja kireämmäksi ilman että pitää nostaa arvonlisäveroa joka kuitenkin rokottaa tasaisesti kaikkia

myös tällaista periaatetta halusin pitää vahvasti esillä silloin kun minulla oli ilo ja kunnia toimia noin vuoden verran viestintäministerin tehtävissä jolloin kyllä kiitosta annoin sekä edeltäjälleni että seuraajalleni ministeri krista kiurulle molemmissa tapauksissa että hän sai aikaan kovalla työllä parlamentaarisesti tämän uuden yleisradiolain

toinen kysymys jota olemme kysyneet paljon ja jonka perään on syytä kysyä sinnikkäästi jatkossakin on se voisiko hallitus nyt miettiä vielä kerran tätä oikeudenmukaista taakanjakoa

eli yhdyn samaan arvioon että varmasti tällaista suurta lainsäädännöllistä uudistustarvetta ei tällä aikajänteellä ole mutta jos hallitus nyt on päättänyt pistää pystyyn tällaisen työryhmän ja nimenomaan jos ylen kohdalla aikoo tehdä ratkaisuja se täytyy aina tehdä parlamentaarisesti niin toivottavasti siinä nyt löytyy suurta viisautta sitten eri puolueista joka näkee sen ylen merkityksen ja arvon nimenomaan tällaisen moniarvoisen tiedonvälityksen takaajana ja myös kaikkien meidän perusarvojemme eteenpäinsaattajana

täällä toistetaan ministeriaitiosta oikea periaate

eli tässä on vain kerta kaikkiaan meillä vähän erityyppisiä arvovalintoja näiden puheenvuorojemme taustalla ja siksi pitää tietenkin tämäkin keskustelu ymmärtää vaikka minun mielestäni tämä ratkaisu ei ole oikeudenmukainen silloin kun ei samaan aikaan oteta veroja vain maksukyvyn mukaan

mutta viisas yhteiskunta ja oikeudenmukainen yhteiskunta toimii niin että se pieni ihminen ihan oikeasti pääsee vähän helpommalla ja se kenellä varaa on osallistuu enemmän

minä en voi hyväksyä sitä että sanotaan että täällä ovat kaikki samassa veneessä ja tämä koskee meitä kaikkia ja tosiasiassa vain osalla on pelastusliivit

ylellä on paljon hyviä tehtäviä tärkeitä tehtäviä yhteiskunnassa ja siksi meillä täytyy olla kirkkaana mielessä että on koko yhteiskunnan etu että meillä on kohtuullisen vahva julkisen palvelun yleisradioyhtiö täällä suomessa

täällä on pääministeriä myöten myönnetty että nämä kiristystoimet ja leikkaustoimet eivät koske kaikkein hyvätuloisimpia hyväosaisimpia

sitä on voitava kitkeä on veroparatiiseja pystyttävä pistämään kuriin

se olisi ollut mahdollista tehdä oikeudenmukaisen veroratkaisun kautta jossa kaikkein rikkaimmilta otettaisiin hieman lisää veroa aivan kuten arkkipiispa mäkinen myös toivoi osaltaan

kaiken kaikkiaan minä myöskin haluan vielä alleviivata ja korostaa ja sitä ei voi koskaan liikaa korostaa että aina täytyy muistaa että yleisradio ei saa olla minkään istuvan hallituksen käsikassara

olen tyytyväinen siitä että nyt eduskunnassa on käsittelyssä tämä yksi lainsäädäntö konsernirakenteita ja niiden verotusta koskien mikä pistää osaltaan veroparatiiseja kuriin

ja juuri se periaate olikin tässä taustalla kun aikanaan parlamentaarisesti nämä uudet rahoitusmuodot ratkaisimme

paljon tarvitaan toimia

täällä toimitaan nyt täysin toisin liittyy se sitten verotukseen tai yleisesti eläkkeensaajan aseman heikentämiseen mitä hallitus nyt tekee

kuten edustaja rajamäki totesi me menetämme miljardien verotulot miljardien ja kyllä silloin tämä kysymys jos mikä on ratkaistava

ja minä todella nyt toivon että hallitus voisi vielä harkita kun näitä esityksiä veropolitiikasta syksyllä tulee josko me yhdessä päättäisimme niin että myös hyväosainen osallistuu näihin talkoisiin kantaa myös tätä taakkaa koska ei voi olla oikein että se pieni eläkkeensaaja jolla on hyvin pienet tulot huoli jokapäiväisestä toimeentulosta huoli lääkekustannuksista maksaa kaiken ja samaan aikaan sanotaan että naapuri tuo vuorineuvos tuolla ei tingi

mutta halusin tämän vastauspuheenvuoron siksi puhemies että haluan nyt edustaja ala nissilälle todeta että jos nyt vaivaudutaan tutustumaan näihin opposition vaihtoehtobudjetteihin niin me olemme ensinnäkin ottamassa velkaa vähemmän kuin hallitus ottaa

olen siinä mielessä hyvin tyytyväinen että tämä hallitus on kyllä näihin toimiin ryhtynyt eli taas kerran tekoja ollaan kyllä tekemässä ja lisääkin saa miettiä ja keksiä miten niitä veroparatiiseja kuriin pistetään

varmasti yksi mahdollisuus on myös veroviranomaisten tiedonsaanti velvollisuuksia jatkuva parantaminen tai tiedonsaantimahdollisuuksien jatkuva parantaminen ja viime aikoina onkin tapahtunut sen suhteen myönteistä ja rohkaisevaa kehitystä

täällä on uudistuksia rinteen työllistämismallista täällä on kuntatyöllistämismallista avauksia yrittäjyyspaketista avauksia palkansaajalle ja eläkkeensaajalle enemmän käteen verouudistusavauksia

oli tietenkin aika mielenkiintoista nähdä että tänäänhän perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja terho keksi yhden asian millä hän laittaisi näitä vuorineuvoksia tilille ja se oli että leikataan heiltä asumistuki

sille että meillä on vahva yleisradio ei todellakaan ole vastakohta se etteikö meillä myös muilla tiedotusvälineillä ole hyvät toimintaedellytykset ja mahdollisuudet

aikanaan kun toimin siinä viestintäministerin tehtävässä valmistui tällainen laaja selvitys lehdistön tulevaisuudesta jolla on paljon mustia pilviä uhkakuvia monta kertaa myös ihmisiä siellä joutuu yt neuvotteluihin ja ikäviä uutisia on ollut tältä saralta

eli nämä arvovalinnat eivät ole tässä suhteessa reiluja ja siksi toistan tämän toisen kysymyksen ja vetoan ehkä paikalla oleviin ministereihin ja keskustaan siinä voisitteko vielä harkita että tämä veroratkaisu muutettaisiin niin että myös suurempituloiset osallistuvat näihin yhteisiin talkoisiin

päätin silloin että asialle on tehtävä jotain ja kutsuin selvitysmiehen tuomas harpfin tekemään selvityksen mitä tälle voisi tehdä jotta meillä myös sanomalehdistön tulevaisuus on turvattu

puhemies

tähän loppuun katselin vain näitä viime kauden mielipiteitä ja täällä on keskustan jättämä välikysymys eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta

tämä selvitysmiehen raportti on muuten erittäin hyvää ja mielenkiintoista luettavaa myös tulevalle hallitukselle ja toivon että myös tuleva hallitus hyvin vahvasti kiinnittää huomiota tähän kokonaiseen median murrokseen ja toimintamahdollisuuksiin kaiken kaikkiaan tästä eteenpäinkin

siellä todetaan tuomo puumalan ryhmäpuheenvuorossa

ja siinä suhteessa tuntuu aika vaikealta nähdä että tämä sama puolue on nyt sitten päähallituspuolue ja kuitenkin tiedostanut nämä ongelmat viime kaudella mutta ilmeisesti tällä kaudella sitten tätä tiedostusta ei enää tapahdu

tässä viime kaudella keskusta vielä tiesi vastauksenkin tähän kysymykseen miten tämä asia hoidetaan

kyllä minun mielestäni tämä äskeinen keskustelu nimenomaan kuvaa nyt raadollisimmillaan sitä niin sanottua rahan valtaa ja sitä mille tässä lainsäädännössä pitäisi pistää stoppi

keskusta toteaa siellä

eriarvoistuminen ei ole kuitenkaan mikään luonnonlaki

siihen voidaan vaikuttaa veropäätöksillä

siksi minä pidän tätä kampanjakaton puuttumista hyvin olennaisena ongelmana tässä laissa olkoonkin että paljon on hyvää mutta jos tämä kampanjakatto puuttuu niin sen mukana hyvin paljon tekisi mieli sanoa kaikki

eli viime kaudella keskusta tiesi sen että eriarvoistumiseen voi vaikuttaa veropäätöksillä

eli minä nyt vaan vieläkin haluaisin tähdentää sitä että missä on nyt vihreiden vaikutusvalta tässä hallituksessa

puhemies

te olisitte pystyneet tahtoessanne silloin syksyllä antaessanne tuen näissä vaalirahoitussotkuissa rypevälle hallituksen pääministerille olisitte voineet silloin sanoa että tämä tuki muuten riippuu muun muassa kampanjakatosta että tämä on meille aivan ykkösjuttu

täällä on moni vihreiden kansanedustaja sitä vaatinut ja on tietenkin mielenkiintoista nähdä sitten kun äänestykseen tässä menemme mitkä ovat rintamalinjat tämän kampanjakaton suhteen